jos täältä ei imetä sitä uutta niin meillä vanhat tavat menettelyineen jatkuvat meillä jatkuu silloin ihan samanlainen hallituksen toimenpidekertomus kuin tähänkin asti ja todennäköisesti puhutaan samanlaisia puheenvuoroja joka kerta niin kuin tähänkin asti

siinä on erilaista juridista tekstiä aika paljon ja invalidiliiton viimeisessä lehdessä on juristin tekstiä ja asiaa tästä asiasta

nähtäväksi jääkin millä tavoin direktiiviin sisällytettävät esimerkkiluettelot seikoista jotka tulee erityisesti ottaa huomioon arvioitaessa sitä koituuko mukauttamistoimista suhteetonta rasitusta tullaan tulkitsemaan

me hoemme puhumme kaikki hyvin mielellämme innovaatiosta uudesta tiedosta tk määrärahoista ja vaikka mistä vastaavasta mutta miten me saamme tämän kaiken lävitse

toivottavasti käteen ei taas jälleen kerran jää pelkkä luu jossa asiaa tarkastellaan talouden ehdoilla kun kyse on syrjimättömyydestä ja vammaisten ihmisarvosta yhdenvertaisuuteen

liian usein ja liian monessa yhteydessä on tullut todettua etteivät vammaiset tosiasiassa saa maksaa yhtään mitään tai ovat muutoin liian kalliita

arvoisa puhemies

tietysti suuri kysymys on silloin

miksi

sikäli olin pettynyt teidän puheenvuoroonne että kun te tiedätte aika hyvin näitä sisältöjä ja osaatte yleensä perustella asioita niin teillä ei ollut oikein selvää mielipidettä siitä miten tässä mennään eteenpäin

jos me olemme vaan reaktiivisia ei tule mitään

meidän täytyy olla aivan toisella lailla proreaktiivisia ja siinä mielessä olen vaan tämän puhunut en vastustaen toimenpidekertomuksia jatkossa ne ovat enemmän kuin tärkeitä papereita

meillä on semmoinen osaoptimointi jossa esimerkiksi vaikkapa nyt kaihileikkauksen odotuksesta kunta ja kela maksavat enemmän kuin mitä se itse leikkaus toimenpiteenä maksaa

nyt se kuitenkin käytännössä jää vaikkei olisi riitatilannettakaan kunnan organisaation sisällä olevien virkamiesten arvioinnin varaan

jos yksityiselle privaattisektorille annetaan tämä mahdollisuus se varmaan tekee niin mutta se on neuvottelumenettelyiden kautta järjestettävissä kyllä niin että ei näin käy

minulle on viimeksi eilen kerrottu tilanteesta jossa kunnat ovat ilmoittaneet että kuusi henkilöä tulee katsomaan täysin palveluasumiskunnossa olevan ihmisen asioita uudestaan taas vuoden välein vaikka kaikki asiat ovat ennallaan

siksi minä halusin käynnistää tätä keskustelua että verrataan näitä järjestelmiä ja otetaan sieltä paras mahdollinen käyttöön

nämä ovat tämmöisiä lisähuomioita jotka halusin tuoda tähän mukaan sen takia että tämä keskustelu varmasti jatkuu ja me joudumme tähän kaikkeen puuttumaan

arvoisa rouva puhemies

on ilman muuta selvää että on tärkeä asia puhua metropolipolitiikasta ja matti vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma määrittelee sen minusta aivan sopivalla tavalla

minulle on väitetty että tämän lain voimaantulon jälkeen ei ole mitään takeita siitä että ne vaikeavammaiset jotka tällä hetkellä esimerkiksi ovat palveluasumisen piirissä pitää lain voimaantulon jälkeen ja mitään takeita siitä ettei välttämättä pääsevät edes kaupungille sieltä kyseisestä palveluasunnostaan koska se ei tule velvoitteelliseksi vaan se on kuitenkin harkinnasta kiinni

siinä ei ole mitään moitittavaa sehän on hallinnollinen käsitteistö

se mikä minua nyt tässä koko jutussa närästää ja jonka kautta tämän puheeni aion pitääkin on se että tämä koko käsittely on pääsääntöisesti hallinnollista

täällä on paljon avauksia paljon liberalismia mutta rahan kautta tämä on vähän tiukka tilanne ja tässä on kuitenkin jätetty semmoista harkintavaltaa paikkaan josta liian paljon minä ainakin olen nähnyt eri puolilta suomea lukuisia ikäviä

minä rohkenen vähän epäillä tätä

edustajia useammin

yhteistyötä ei ole saatu aikaan ja sehän on se koetinkivi tämän kaiken takana ei se että meillä on organisaatiomalli a tai b tai c tai yhdistelmä ne tai nämä tai nuo vaan yhteistyö näköjään on kaiken tämän takana

oulussa esimerkkejä

kysymykseni tavallaan on se että kas kun tätä puolta ei ollenkaan käsitellä tässä samassa yhteydessä koska tämä on suomen tärkein alue väestöpohjaltaan suomen tärkein alue bkt suhteessa ja monessa muussa seikassa jotka on aivan hyvin selonteossa tuotu esille

minä itse asiassa kaipaan tässä asiakaslähtöisyyttä tai niin sanottua toiminnallista puolta jolla näitä asioita voitaisiin edistää

nähtävästi kvtesistä pitäisi päästää eroon jotta voitaisiin toimia yksityishoitoasemien ja sairaaloiden mukaan

koen että siinä voi tulla hyvin kummallisiakin yllätyksiä en lähde niitä tässä spekuloimaan ellei sitä hyvin huolellisesti valmistella ja varmaan panosteta siihen vähän lisääkin

tehokkuutta ei saavuteta yksikkökokoa kasvattamalla ja henkilöstöä vähentämällä siis makroekonomian keinoin sitähän tämä tarkoittaa

tähän kuuluu mukaan koko maanpuolustushengen käsittely suomessa

tällä hetkellä tuntuu siltä jatkuu tämän kyselyn tulos että näissä suurissa yksiköissä potilas on vain harmi tullessaan hoitoon tai tutkimuksiin ja tämä on se asenne mikä pitää saada kiireesti purettua

se että vapaaehtoinen maanpuolustustahto tällä hetkellä elää ja sillä on organisaatio jonka kautta toteutetaan näyttää hyvältä mutta vähän tekisi mieli varoittaa ministeriä että näissä kannattaa katsoa tulevaisuuteen ja suurta harkintakykyä käyttää

sen lisäksi tämä nuorten miesten osuus on monin tavoin enemmän kuin haasteellinen puhumattakaan nyt siitä miten meidän täällä olijoiden mielessä utva tai tp utva ovat toimineet eli harkintakykyä näihin puuhiin

tämä on oikeansuuntainen esitys että edes jossain annettaisiin kunnille mahdollisuus tehdä niin kuin ne itse yhteistyöstä ajattelevat vaikka lainsäädännön kohdalla monessa suhteessa se kaikki on jo nykyisin mahdollista

ehkä eniten ihmettelen sitä että terveydenhuollosta tässä ei mitenkään nosteta esille monirahoitteisuutta ja osaoptimointia miten ne voitaisiin järjestää koska meidän kaikkien nyt pitäisi tässä salissa ja valtioneuvostossa tietää että ilman sitä remonttia nämä isot asiat eivät liikahda ja väestön pahoinvointi vaan kasvaa

arvoisa puhemies

sanon vaan lopuksi vielä että tiedän että helsingin kaupunki ja espoo yrittivät silloin kun kaupunginjohtajina olivat kaupunginjohtaja löyttyniemi espoossa ja kari rahkamo helsingissä yhteistyötä erään päiväkodin kohdalla jonne tuotiin myöskin toisesta kaupungista vanhempien lapsia työssäkäynnin takia

en enää puutu tähän välikysymykseen enkä tähän sopimuksen sisältöön enkä siellä mainittuihin asioihin vaan vähän eri näkökulmasta kaikkinensa

koko meidän eläkejärjestelmämme työeläkejärjestelmämme senhän pitäisi olla niin vahvoilla jaloilla että kansalaiset voisivat siihen aina luottaa

tämä keskustelu mitä täällä kaksi päivää nyt on käyty ei kyllä pönkitä minusta tätä ajatusta vaan pikemminkin on tuonut hyvin paljon korkeaprofiilista aivan erilaista mielipidettä tähän ilmastoon

keskustelu on aina hyväksi mutta kyllä meillä eduskunnassa tietysti voisi olla vähän toisen tyylinenkin tapa toimia

nimittäin sixten korkman julkisuudessa toissapäivänä taisi esittää että eduskunnassa olisi syytä jonkinlainen neuvottelukunta tai muu vastaava perustaa mahdollisesti samaan tapaan kuin turvallisuus ja puolustuspoliittisessa keskustelussa parlamentaariselta pohjalta jossa olisi kaikkien puolueiden edustus mukana

arvoisa puhemies

ensin luen osan omasta valmistellusta puheenvuorostani ja sitten haluan kommentoida muuten vähän tätä keskustelua kaikkinensa

heinolan reumasäätiön sairaalan konkurssissa tragediaksi muodostui se että siinä lopetettiin valtakunnallinen reumatologian ja reumakirurgian osaamiskeskus etenkin lapsireuman hoidon ja leikkausten ja kuntoutusten osalta siis ainakin kolmen eri asian osalta

miten se sitten kytketään ehkä johonkin rantalan toimikuntaan ja kolmikantaan ja muihin se on sitten haasteen paikka mutta näen että tämä ryöpsähtää välillä tässä isossa salissa ja me näemme kaikki jotka täällä pitempään olemme olleet mihin se johtaa ja ei välttämättä ihan kivaan suuntaan

toisena tavoitteena on ikääntyvän kansanosan terveyden ja työkuntoisuuden parantaminen josta äsken vähän jo puhuimmekin

onko niin että pitkää jännettä tämän taudin hoidosta ei tunneta kun ei näille varsinaisille kehittäjille innovatööreille anneta minkäänlaista elämäntyön tunnustusta

silloin vastaavasti valtion kannalta lähtökohtana on se että eläkeiän saavuttaminen ja jääminen eläkkeelle ja sitä myöten palkkaverotulojen loppuminen valtiolta ja sen myötä huomattavan kansanosan kansantaloudellinen tuottamattomuus aiheuttaa siis mitä

hoitoa oli saatavissa akuuteissa vaiheissa ja aina tarvittaessa potilaiden eri tilanteissa nopeasti asiallisesti ammattitaitoisesti ja moniammatillisesti sekä ilman jonotusta

lisäksi lisääntyneiden sosiaalimenojen kasvu ikääntyneiden ikäluokkien lisääntyneiden sairaus ja kuntoutuskulujen muodossa aiheuttaa sen että valtion kaikenlaiset menot kasvavat itse asiassa kahdella eri tavalla

reuman henki oli maankuulu ja sairaalan toiminta oli todellinen menestystarina brändi johon sadat ulkomaalaiset asiantuntijatkin kävivät tutustumassa

tästä tulee silloin ongelmia muun muassa jos tätä eläkeikää olisi nostettu

minä olen ollut tämän yhden osaamiskeskuksen kannalla jatkossakin koska käsitykseni on erilaisten monien kokemusten jälkeen se että kolmeen hajotettuna nämä edellä luetellut toimet eivät tule toteutumaan

se on erittäin hienoa jos kolme eri professoria pystyvät kaikesta tästä pitämään huolta omassa keskuudessaan yhteistyönään mutta siinä ikävä kyllä jäljet pelottavat

nimittäin palkkaveroa voisi radikaalisti muuttaa

konkurssissahan kylmät talousnumerot puhuivat puolestaan ja se on reumasäätiön sairaalan asia

sen käytäntöä voisi muuttaa siten että eläkeiän on se nyt sitten mikä tahansa sovittu joko nykyinen tai joku muu saavuttaneiden henkilöiden palkkavero sen jälkeisestä työstä pudotetaan alaspäin ihan selvästi vaikkapa nollaan niin johan tulisi iso porkkana

henkilö maksaa silloin veroa vain nykyisen kaltaisesti eläkkeestään siis ei mitään muuta siis mikään muu ei muutu

yksi keskus on semmoinen jossa on hyvin vaativasta välineistöstä kokemuksesta ja taidosta kysymys

ehkä siitä maksettaisiin sosiaaliturvamaksut ja työeläkemaksu ehkä sitäkin pitäisi miettiä mutta toisin sanoen siitä lisäpalkasta jota hän saa siitä ei ainakaan veroa menisi

tässä konkurssissa kipsit jäivät potilaiden jalkoihin potilaiden hoitosuunnitelmat aika monilta tuntuivat jäävän kesken näin he ovat ainakin ilmoittaneet

heille ilmoitettiin keskussairaalapiireistä puhelinnumeroita annettiin hallinnollisia lupauksia hoitosuhteet katkesivat ja vain vertaistuki muihin reumapotilaisiin ilmeisesti toimii edelleen samalla lailla

reumasairaalan viimeisen ylilääkärin markku kaupin mukaan siis ei minun mielipiteitäni vaan hänen julkisuuteen kertomaansa tekstiä reumasäätiön sairaalan konkurssi vei valtakunnasta paljon reumahoidon ja tutkimuksen resursseja

siis vei ei siirtänyt vaan vei

moni osaaja jää työttömäksi ennenaikaiselle eläkkeelle tai joutuu vaihtamaan alaa tai muuttamaan toiselle paikkakunnalle saako koko perheensä sinne mukaan

tämä ei ole minun ideani ollenkaan

ensimmäinen paikka missä minä tämän kuulin oli näillä suuren valiokunnan matkoilla brysselissä jossa jossain vaiheessa selvisi että ranskan presidentti sarkozy oli jotain tämän suuntaista ehdottanut koko ranskan eläköityvälle väestölle

olen seurannut sitä siellä näillä erilaisilla suuren valiokunnan matkoilla ja ymmärtänyt niin että se on ranskassakin jotenkin hankalassa tilanteessa ja olen parempien asiantuntijoiden kautta yrittänyt saada selville missä jamassa se ranskassa on

innovatiivista sen pitäisi olla

enpä tiedä missä jamassa on

tieteellisen työn kivijalkana olleen laajan potilasarkiston kohtalo on nyt epäselvä

mutta tämä olisi erittäin rakentava tapa meillä suomessa mennä eteenpäin

tämän päivän helsingin sanomissa kauppakorkeakoulun kansleri matti lehti kirjoittaa erinomaisen artikkelin minun mielestäni ainakin jonka otsikko on suomen on muututtava palvelutaloudeksi

on aika rohkeata minusta väittää että kun kaikki kävi näin niin se on vähintään yhtä hyvin ellei paremmin nyt kolmeen erilliseen yliopistolliseen keskussairaalaan hajautettuna siellä olevien ilmaisujen ja mielipiteiden perusteella

en tiedä oletteko kiireiltänne ehtineet lukea mutta suosittelisin että teidän ministeriöissänne molemmissa tutustuttaisiin tähän asiaan ja lainaan täältä muutaman seikan

itse asiassa arvoisa puhemies kun aika loppuu kiitoksia että sain näin puhua tässä on koko villakoiran ydin minusta meidän eläkejärjestelmämme sisällä

edessämme on suuri muutos mutta ei hyppy tuntemattomaan

hän vetoaa näihin meidän tietojärjestelmävaikeuksiimme ja sen jälkeen jatkaa minusta aika oleellisesti

kyllä yksi keskus tässä on parempi

jos uusien palvelujen kehittäminen perustuu asiakkaiden tarpeiden sijasta lainsäädäntöön ja tuotantoprosessiin emme pääse tähän uuteen palvelutalouteen ollenkaan sisälle

te tiedätte että jos te oman autonne laitatte tavalliseen korjaamoon missä päin suomea vaan se osataan korjata mutta kun viette formulan niin sille ei pystytä tekemään mitään

vaikeinta on muuttaa ajattelutapa hallinto ja tuotantokeskeisestä asiakaskeskeiseksi

tämä on varmaan aivan ongelman ydin

tähän samaan ehkä liitän vielä toisen uutisen tämän päivän helsingin sanomista jossa espoon eroava vanhusjohtaja kertoo että hän eroaa koska on vaikea johtaa kun aina hauraimmilta otetaan pois

hyvin vähän on kannettu huolta moniammatillisista kuntoutusryhmistä

operatiivinen toiminta saattaa varmaan näissä arvon ministerit kolmessa osaamiskeskuksessa onnistua jos siellä on kaikki tarpeelliset välineet ja se on tarpeeksi suuri